nyt tämä päätös ei anna tarpeeksi sysäystä kasvulle ja työllisyydelle

täällä on aivan oikein todettu että mikäli kehyksen puitteissa pyritään pysymään niin mitään todellista radikaalia sysäystä ei pystytä antamaan

koko euroopassa puhutaan tällä hetkellä ja monet asiantuntijatahot ovat sitä mieltä että niin eurooppa tasolla kuin myös suomessakin tämä kurjistava leikkaava säästävä talouspolitiikka on mennyt liian pitkälle ja vaaditaan elvyttävämpää politiikkaa

sitten täällä on muutamassa puheenvuorossa viitattu perintöveron poistamiseen

arvoisa puhemies

tässä on periaatteellinen veropoliittinen ja ideologinen kanta myöskin ja se on se että kun veronmaksukyky kasvaa niin silloin pitää maksaa enemmän veroja

on tosi hyvä että perusradanpitoon saadaan lisämäärärahoja ja on erittäin hyvä että yksi pullonkaula elikkä helsingin ratapiha ja helsingin rautatieliikenteen ongelmat on myös tarkastelun kohteena pisara radan suunnitteluun satsaamalla

tapahtuupa se veronmaksukyvyn kasvaminen sitten tulojen omaisuuden tai perinnön kautta tulevan omaisuuden lisäyksen kautta niin siitä pitää veroja maksaa

varmasti täytyy lähtökohtana olla se että kun suunnittelu avataan niin sitten se myös johtaa jatkossa sellaisiin ratkaisuihin jotka johtavat myöskin toteutukseen

perintöverossa on kysymys siitä että kun sukupolvi perii omaisuutta niin se maksaa aina sukupolven aikana siitä sitten perintöveroa

länsimetrossa haluaisin korostaa sitä että matinkylään ulottuvana länsimetro on kuitenkin vain tällainen metron puolikas

sukupolvenvaihdosten ongelma ei ole perintövero vaan se että innokkaita tarmokkaita motivoituneita jatkajia ei ole helppo löytää

pidän hyvin tärkeänä että ministeriö ja ministeri myöskin sitoutuvat siihen että saadaksemme pääkaupunkiseudun ja erityisesti etelä espoon joukkoliikenteen sujumaan niin on sitouduttava myöskin länsimetron rakentamiseen espoonlahteen välittömästi kun tämä ensimmäinen osuus matinkylään valmistuu

se tarkoittaisi esimerkiksi sitä että jos perijä perii vaikkapa vain pörssiosakkeita tai rahaa niin hän voisi ottaa kokonaisuudessaan tämän perinnön ilman veroseuraamuksia vastaan nostaa vuosikausia osinkoja näistä pörssiosakkeista ja luovuttaa jälleen seuraavalle sukupolvelle koko tämän omaisuuden niin että verottaja ei pääse kertaakaan siihen väliin koska ei tapahdu mitään luovutusvoittoa aiheuttavaa luovutusta ja myyntiä

elikkä tässä on tällaisia todella pahoja rakenteellisia ongelmia ja on ihan luonnollista että ainakaan ihan noin vain yksiselitteisesti näin ei voida toimia

tietysti jotkut asiantuntijat ovat todenneetkin että tämä johtaisi myöskin sitten esimerkiksi asunnon myyntivoiton verotukseen siirtymiseen ja ei ole varmaan ihan helppo asia myöskään hyväksyä sitä näkemystä

sitten on myöskin iso periaatteellinen kysymys siitä millä tavalla kannattaa tukea sitä verojärjestelmää joka keskittää mahtavia omaisuuksia yhä harvempien käsiin sukupolvien yli

vai olisiko pääoman tuoton kannalta jopa järkevämpää suosia talousjärjestelmää joka jakaa omaisuutta ja pääomia laajemmalle ja sitä kautta varmasti työllistää ja tuo taloudellista aktiivisuutta enemmän

arvoisa puhemies

elikkä tämä vain kommenttina siihen kun täällä niin monessa puheenvuorossa viitattiin tähän matti vanhasen vetämän järjestön ehdotukseen ja sen tilaamaan tutkimukseen

kyllä me tarvitsemme tuottavuutta me tarvitsemme talouden tervehdyttämistä pitemmällä aikavälillä mutta se että nyt leikataan liian rajusti liian epäoikeudenmukaisesti ja epätasa arvoisesti vie meidän velanmaksukykyämme pitemmällä aikavälillä

kyllä varmasti tällaisia tapauksia on elikkä se tuntuu vaikealta siinä sukupolvenvaihdostilanteessa siitä selviytyä

mutta tosiasia on että esimerkiksi hyvin arvostamani kylläkin edesmennyt vero oikeuden professori edward andersson piti aivan perusteltuna nykyistä perintöverojärjestelmää ja totesi että eivät sukupolvenvaihdokset ole suurin ongelma

suurin ongelma on esimerkiksi sellainen tilanne että joku menettää puolisonsa on kaksi lasta ainoa omaisuus on esimerkiksi helsingissä oleva sadan neliön asunto

sellaisessa tilanteessa se asunto menee niin sanotusti pakkomyyntiin perintöveron kannalta ja hänen käsityksensä mukaan tämä on perintöverotuksen suurimpia ongelmia eivätkä niinkään ja sukupuoleen kaavailluksi

ihan lyhyesti totean vielä sen että tasa arvoasiain neuvottelukunnassa joka on yksi tasa arvoviranomainen tässä maassa ja toimii sosiaali ja terveysministeriön yhteydessä ovat edustettuna kaikki merkittävät poliittiset parlamenttipuolueet

myös tasa arvoasiain neuvottelukunnassa ollaan kyllä huolissaan siitä että tämä vanhempain vapaajärjestelmä ei ole etenemässä niin kuin se vielä jonkin aikaa sitten näytti olevan

arvoisa puhemies

nämä ylimieliset työnantajat elikkä yt neuvottelut ovat monta kertaa muodollisuus

kun tuossa edustaja mäkelä oliko mäkelä vähän haastoi oppositiota että nyt on tullut todella suuri uudistus ja tämä nyt kääntää sitten tämän hallituksen epäoikeudenmukaisen linjan melkeinpä päinvastaiseksi niin täytyy sanoa että eihän se niin tee

ilmoitetaan jo lähtökohtaisesti että näin ja näin monta sataa ihmistä irtisanotaan näin ja näin monta sataa lomautetaan

muistan kun yt laki aikoinaan tähän maahan tuli yt lain henki ja myös kirjain oli se että lähdetään puhtaalta pöydältä käydään yhdessä kaikki vaihtoehdot läpi

jos tästä nyt on yksimielisyys ja oikein pienellä lusikalla annetaan ja samaan aikaan lapiolla otetaan monella tavalla niin ei se muuta hallituksen peruslinjaa heikompiosaisia ja pienituloisia väestönosia kohtaan

koulutusvaihtoehdot irtisanomis lomautusvaihtoehdot jopa se onko syytä tehdä ollenkaan henkilöstösopeutuksia vai voidaanko vähentää vaikka tulosta tai osinkoja

onko ministeri sitä mieltä että yt lakia ja sen soveltamista pitäisi tiukentaa ja katsoa että sitä toteutettaisiin siinä hengessä ja myös sen kirjaimen mukaan mihin se aikoinaan on tarkoitettu

tässä lähetekeskustelussa on ehkä syytä yksityiskohtien sijaan keskittyä suurempiin linjauksiin ja niihin yksityiskohtiin voidaan sitten palata pääluokkakohtaisessa esittelyssä ja tietysti vasemmistoliitonkin eduskuntaryhmä tulee tekemään vaihtoehtobudjetin jossa sitten on ehdotuksemme niin menojen kuin myöskin tulopuolen järjestämiseksi paremmalla ja järkevämmällä tavalla kuin tässä hallituksen esityksessä

eilen valtiovarainministeriö tuoreessa ennusteessaan arviossaan pudotti talouden kasvulukuja kaksi prosentin kymmenystä tälle vuodelle ja ensi vuodelle

siis kaksi prosentin kymmenystä

euroalueen talouden kehitys ratkaisee niin paljon suomen talouden kehityksessä että jos se edelleen laahaa tämän oecdn ennusteen mukaisissa luvuissa huonolta näyttää myös suomen kasvunäkymien osalta ja siinä mielessä tämä vmn ennuste on ehkä optimistinen

no muun muassa ekpltä vaaditaan lisää rahapoliittisia toimenpiteitä ja kaiken kaikkiaan kansainvälisessä talouskeskustelussa lähdetään siitä että elvytystä tarvitaan tarvitaan löysempää rahapolitiikkaa ja tarvitaan työllistämistä eikä enää niin paljon leikkaamista ja säästämistä kuin niin euroopassa kuin myöskin suomessa on viime aikoina tehty

onko se sitä että liian kovalla säästö ja leikkauspolitiikalla ja velanvähentämispolitiikalla katkaistaan palvelurakenteelta siivet katkaistaan ihmisten ostovoimalta siivet ja katkaistaan työllisyydeltä siivet vai onko vastuullinen talouspolitiikka sitä että siedetään taloustilanteessa velkaantumisen jatkumista jopa velkaantumisen lisääntymistä ja pidetään pyörät pyörimässä satsataan elvytykseen pidetään palvelut kunnossa pidetään infra kunnossa ja satsataan osaamiseen tutkimukseen tuotekehitykseen ja niin edelleen ja satsataan ihmisten hyvinvointiin siihen että tällaisena aikana ei jätetä ihmisiä oman onnensa nojaan

minusta tämä jälkimmäinen on vastuullista talouspolitiikkaa pitemmällä aikavälillä

onko sitten parempi sietää enemmän velkaantumista vai verotuloilla tapahtuvaa elvytystä

tässä tilanteessa yhdyn kyllä niihin mielipiteisiin että on siedettävä enemmän velkaantumista kuin veronkiristyksiä

luulen että vasemmistoliitonkin vaihtoehtobudjetissa veronkiristykset tulevat esimerkiksi ilmenemään varallisuusveron palauttamisvaatimuksena tai sitten kohdistumaan omaisuusveroihin ja todella suurituloisten verotukseen pääomaverotukseen mutta ei veroruuvia voi kovin paljon kiristää varsinkaan pienituloisilla eikä edes keskituloisilla sillä tämä ostovoiman hyytyminen on ensi vuonna kuitenkin suomen talouden ja työllisyyden näkövinkkelistä se erittäin suuri uhkakuva

hallitus tekee nyt pahoja virheitä leikatessaan ostovoimaa ja kaikista hölmöintä niin kuin täällä moneen kertaan on todettu on eläkeläisten indeksien leikkaaminen työttömyysturvalla elävien indeksien leikkaaminen ja kun vihdoin ollaan opintotuki saatu viimeisenä tukena sidotuksi indeksiin opiskelijoiden opintotuen indeksien leikkaaminen

varsinkin tämä työeläkeläisiltä ottaminen vaikka sitä nyt sitten eläketulovähennystä viilaamalla pikkaisen palautetaan on kyllä hölmöläisten hommaa kun edun siitä keräävät suurelta osin yksityiset työeläkekassat ja työeläkevakuutuslaitokset

valtion säästö on vain pieni osa tätä kokonaisuutta joka koskee ostovoiman vähentämistä näissä väestöryhmissä ja sen vuoksi se on kyllä hölmöä talouspolitiikkaa ja se on epäoikeudenmukaista

arvoisa rouva puhemies

kaikki muistavat sen ajan kun kauhistelimme rekkajonoja tuolla liikenteessä rekkajonoja venäjän rajalla ja rekkajonoja tuolla maantiellä

mutta kuten tuossa edustaja myllykoski totesi kysymys on myöskin väylämaksujen rakenteesta ja siitä millä tavalla ne kohtelevat erityyppisiä laivoja

ja juuri näitä pohjanlahden satamiin menevät raaka aineen raaka ainekuljetukset transito meneviä transitoliikenteen raaka ainekuljetuksia joita toimitetaan laivoilla ja jotka ovat suhteellisen isoja mutta käyvät hyvin harvoin näissä satamissa tämä nykyinen järjestelmä ei välttämättä oikeudenmukaisesti kohtele

nämä venyneet oikeudenkäynnit ja niistä tulleet tuomiot ovat tosi vakava paikka ja täytyy todeta että kyllä se on täysin ihmisten oikeustajun ja ihmisoikeuksien vastaista että oikeudenkäynnit venyvät ja resursseista on tietenkin kysymys

lakivaliokuntakin kiinnitti huomiota siihen että resurssipula vaivaa ja lisäresursseja tarvitaan jotta oikeudenkäynnit eivät venyisi

on aivan käsittämätöntä että voi käydä jopa niin asiantuntijakuulemisessa tuli esiin että jopa tällaisissa talousrikosoikeudenkäynneissä oikeudenkäyntien venyminen saattaa käytännössä johtaa tuomioiden lieventymiseen

sehän on aivan käsittämätöntä yleisen oikeustajun kannalta että prosessit venyessään johtavat sitten siihen että rikolliset pääsevät helpommalla ja sen vuoksi tähän on todella vakavasti puututtava

kiinnitän siihen huomiota että tänään lakivaliokunta lähetti oikeusministeriölle kirjeen jossa kiirehditään isyyslain kokonaisuudistusta siten että se toteutettaisiin viimeistään seuraavalla vaalikaudella ja toivon todella että näin tapahtuu

se sortaa tällä hetkellä lapsen oikeuksia muun muassa lasten oikeuksien julistuksen kannalta

ykn lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan että lapsella on jos se on mahdollista oikeus tuntea molemmat vanhempansa ja saada heiltä hoitoa ja hoivaa ja nykyinen isyyslaki sulkee monessa tapauksessa biologisen isän täysin lapsensa hoidon ja yhteyden ulkopuolelle ja tämä on todella vakava puute

tänään viimeksi toinen iltapäivälehti jälleen käsitteli tätä tekemääni lakialoitetta ja sen etenemistä tässä talossa

se on kai viisi kertaa vähäisempää espanjassa keskimäärin kuin suomessa kun se suhteutetaan väkilukuun jos puhutaan kuolemaan johtaneista väkivallanteoista lapsia kohtaan mutta se on liikaa molemmissa maissa

mutta kun puhutaan väkivallasta niin pitää puhua väkivallan kokonaisuudesta pitää puhua lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja yhä enemmän tänä päivänä on puhuttava myös väkivaltaisesta käyttäytymisestä poikia ja miehiä kohtaan

meidän koko yhteiskuntamme on liian väkivaltainen ja erittäin huolestuttavaa on kuten eilen tv ohjelmassakin kävi ilmi että nuoret tytötkin ottavat normikseen jo sen että pitää osoittaa kovuuttaan ja pätemistään väkivallalla kovuudella ja niin edelleen

tällainen sukupuolista riippumaton väkivallan vähentämisohjelma pitäisi tähän maahan saada jossa tähän väkivallan kokonaisuuteen kiinnitettäisiin huomiota

vanhuspalvelujen kurja tila ja varsinkin se että vanhukset eivät saa ympäri maata saman tasoisia palveluja on vakava paikka ja on hyvä että siihen on tässäkin mietinnössä kiinnitetty huomiota

nähtävästi niin kuin täällä aiemmin puheenvuoroissa on todettu tämä informaatio ohjaukseen meno valtionosuusjärjestelmässä ei toimi ja tämä johtaa siihen että vanhukset riippuen siitä missä kunnassa asuvat eivät saa yhdenvertaisia eivätkä riittäviä palveluja

sen vuoksi meidän kaikkien on syytä kiirehtiä sitä että vanhuspalvelulailla turvataan riittävät ja hyvät palvelut kaikille vanhuksille riippumatta siitä missä päin maata he asuvat

saatiin sitoumukset perusturvan nostamisesta saatiin sitoumukset työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisesta ja saatiin päätökset opintotuen indeksiin sitomisesta ainoana perusturvan elementtinä joka ei indeksisidonnaisuutta ollut sisällään pitänyt

kaikki puolueet tämän jälkeen ottivat ylpeinä ja iloisina vastaan opiskelijajärjestöjen kiitokset tästä historiallisesta linjauksesta

mutta nyt tilanne on muuttumassa ja tuntuu todella surulliselta että sipilän porvarihallitus ei vain jäädytä näitä indeksikorotuksia vaan tekee pysyvän poistamisen

arvoisa puhemies

halutaan tuoda markkinavoimille toimintakenttää ajetaan julkista sektoria alas

sitten vertailtavuus

kun yrittää sitten saada tietoa mitkä ovat ne todelliset vertailtavuusmahdollisuudet ulkoistetun yksityistetyn palvelun ja sitten omana työnä julkisena palveluna tuotetun palvelun välillä niin ei niitä tietoja oikein tahdo saada

sitten vetäydytään sen taakse että ei ole vertailupohjaa ei ole vertailtavuutta ja sitten siinäkin paistaa läpi että taustalla ovat monta kertaa aivan ideologiset pyrkimykset

voi sanoa että sokea reettakin näkee sen se saattaa olla jälkeenpäin todettuna että omana kunnallisena palveluna tuotettu palvelu olisi tullut paljon taloudellisemmaksi kuin se että on maksettu monikansallisille kiinteistöyhtiöille kalliita vuokria on maksettu pörssiyhtiöille osinkoja ja niin edelleen

tämä on vakava paikka tämä vertailtavuus että kun vaaditaan uusia järjestämismuotoja niin pystytään myöskin vertailemaan oikeasti niitä kustannuksia

elikkä keskusta ei ole huolissaan siitä että sadoiltatuhansilta esimerkiksi työeläkettä saavilta leikataan noin kaksi kolmasosaa indeksikorotuksista pois

sama tehdään työttömyysturvasta sama tehdään opintotuesta ja muista päivärahoista ja hyötyhän ei tule kunnille eikä valtioille kuin pieneltä osin hyödyn keräävät työeläkeyhtiöt ja työttömyyskassat

tällainen pistää kysymään että eikö todella se syy minkä takia vasemmistoliitto joutui lähtemään hallituksesta se törkein vääryys kehyspäätöksessä ollenkaan kiinnosta keskustaa

kyllä tähän hallitusohjelmaan liittyen edustaja sipilä aivan oikein omassa puheenvuorossaan tänään totesi että on pikkasen muunneltua totuutta kun hallitusohjelmassa todetaan että pidetään kiinni kataisen hallituksen tavoitteista ja ne ovat voimassa

näinhän ei voi olla

olisi pitänyt rehellisesti todeta että nämä ovat taakse jäänyttä elämää ja nyt tavoitteenasettelu on tehtävä pitemmällä aikavälillä mikä on täysin järkevää ja realistista

täällä on paljon puhuttu näistä liikennehankkeista ja on ihan oikein että hallitus tekee elvyttäviä toimia asuntorakentamisen ja liikennehankkeiden osalta ja sitten myöskin pyrkii tällaisella yhtiöjärjestelyllä ja yhtiön muodostamisella home ja muiden huonokuntoisten rakennusten korjaamiseen

kuten tuossa debatissa totesin niin minä jopa pelkään että tällainen kohta saattaa jopa jäädyttää olemassa olevat suunnitelmat ja niiden toteutumisen koska kun hallitusohjelmassa nyt haetaan tällaista yhtiötä joka ryhtyisi yksityisen pääoman kuntien ja valtion yhteistoimin tätä hanketta viemään eteenpäin niin kyllä varmaan aika monessa kunnassa ainakin ryhdytään odottelemaan että hetkinen tuleekohan tästä mitään ja minkähänlainen yhtiö tästä tulee ja milloinkohan tämä yhtiö pystyy lähtemään toteuttamaan sitä työtä jota pitäisi tehdä tässä ja nyt eri puolilla suomea

tää on hieno vähän turha kuorruttaa nano on erittäin tärkeitä pisara radan edistäminen länsimetro samoin tampereen raitiotie ovat erittäin tärkeitä erittäin hyviä hankkeita mutta niitä on turha kuorruttaa nyt siihen että ne olisi keksitty nyt ja ne olisivat täysin jotakin uutta

on ihan hyvä että näitä nyt vahvistetaan hallitusohjelman kirjauksilla mutta esimerkiksi pisara rataahan jo toteutetaan siihenhän on myönnetty eduskunnan päätöksellä budjetissa rahat ja jos en nyt ihan väärin muista niin olikohan nyt edustaja rantakangas niin että edes keskusta ei vaatinut pisara radan suunnitteluun myönnetyn rahoituksen poistamista silloin kun päätettiin budjetista näiltä osin

itselläni ei ole ollut aiemmin niin paljon tietoa tästä mutta puolitoista viikkoa sitten olin puhujamatkalla varsinais suomessa ja tein aika pitkän taksimatkan siellä ja taksinkuljettajana oli varsinais suomen alueellisen keliakiapotilasyhdistyksen puheenjohtaja muistaakseni ja hän kertoi sen taksimatkan aikana siitä tilanteesta miten vaikeassa asemassa nämä keliakiapotilaat ovat

mutta kaikki jotka ovat katsoneet esimerkiksi länsimetron suunnitelmia jo vuosien ajan näkevät että jokaisen aseman seutu on täynnä niin että joitakin jopa hirvittää ne pilvenpiirtäjämäiset rakennusmassat joita sinne on sijoitettu

hän kertoi siitä että yksi muru väärää ruokavaliota voi viedä esimerkiksi työkyvyn pariksi viikoksi kerrallaan

elikkä kuten täällä edustaja kiljunen viittasi tästä on hyvin paljon väärää epäasiallista vähättelevää informaatiota

arvoisa puhemies

erkki virtasen missiota visiota ja strategiaa hyvästä asumisesta ja toivon sen näin symbolisesti ainakin tulevan istunnon kannaksi jollei sitä nyt joku rupea täällä ehdoin tahdoin vastustamaan

arvostelin aika kovastikin debatissa keskustapuolueen varapuheenjohtajia siitä että he eivät ole pystyneet saamaan ympäristötöihin mitään tasokorotusta ja tämä veivaus vuodesta jatkuu

eihän se tietysti pelkästään keskustan vika ole vaan vastuun kantaa koko hallitus niin kokoomus kuin vihreätkin jotka tällä hetkellä näyttävät loistavan poissaolollaan salista

ja kaikki täällä salissa vuoron perään tunnustavat kuinka merkittävää sekä ympäristön että työllisyyden että et cetera kannalta on riittävä satsaaminen ympäristötöihin ja vaje ja tarve on yli kaksinkertainen ympäristökeskustenkin mukaan siihen nähden mitä nytkin eduskunnan lisäyksen jälkeen voidaan laittaa

sitten on tämä ponsi jonka valiokunta tänne laittoi ja jossa mainitaan muutama museo ja se että on ikävää kun niitä joudutaan toistamaan ja niitä ei saada pysyviin pohjiin mutta kyllähän siellä ympäristötyöt olisi pitänyt mainita

nehän ovat olleet oikeastaan törkeimpiä esimerkkejä siitä millä tavalla eduskunnan tahtotila aina ohitetaan kun seuraavaa budjettia valmistellaan

ministeri lehtomäki tuossa totesi että helmikuun alussa tulevaan lisäbudjettiin yritetään myöskin ympäristötöihin saada lisäystä

mutta jos se lisäbudjetti tehdään kehyksen puitteissa niin jos ei kehyksen puitteissa ole pystytty tähän varsinaiseen budjettiin saamaan yhtään lisää ei edes sitä mitä eduskunta lisäsi viime vuonna vuosi sitten jouluna niin miten ihmeessä siihen kehykseen nyt sitten helmikuun alussa saa

eli kyllä nämä kehykset ovat aikamoinen kahle elvytystoimenpiteiden ja myöskin ympäristön puolesta tehtävien toimenpiteiden ja myöskin osittain asumisen puolesta tehtävien toimenpiteiden aikaansaamisessa

pitäisi tehdä todella rohkeita uusia linjauksia vielä tänä talvena tämän budjettitalouden ja ennen kaikkea menotalouden osalta

arvoisa herra puhemies

ne ovat molemmat fiskaalisia veromuutoksia ja mietinnössäkin on todettu että asiallisesti ne eivät liity toisiinsa mutta ovat osa tällaista hallituksen liikennepoliittista toimenpide ehdotusta jossa jatkossa on nähtävästi tulossa jos on tulossa veneille ja muille ajoneuvoille erillisvero ja äitien käyttävien äitien käyttö rataliikenteen raskaan liikenteen tienkäyttömaksuehdotus

näillä on kuitenkin yhteys sillä tässä tilanteessahan hallitus haluaa toisella kädellä antaa ja toisella kädellä ottaa

koko ajan pitää olla tarkkana lisätoimenpiteistä ja silloin vuosimaksun alentaminen omavastuukoron alentaminen ja muut toimenpiteet ovat varmaan tarpeen

ei ole mitenkään mahdollista se että jätettäisiin eräällä tavalla hyödyntämättä se mahdollisuus toisaalta mitä nyt sitten rakennusmarkkinoilla on syntymässä yhteiskunnan tukeman vuokra asuntotuotannon aikaansaamiselle mutta samalla jätettäisiin vastaamatta myöskin kansalaisten hätään

kun täällä nyt ei ole perussuomalaisia paikalla niin tekisi heille erityisesti mieli todeta että niitä joilla tänä päivänä näinä vaikeina aikoina on varaa mennä ostamaan tuliterä auto nyt sitten palkitaan ja niitä metsien ja kylien ja maakuntien miehiä ja naisia jotka ajelevat niillä vanhoilla datsuneillaan ja volkkareillaan sitten tässä jatkuvasti rangaistaan

sinällään autovero on rakenteellisesti niin kuin mietinnössäkin todetaan oikein rakennettu ja tämä ympäristövaikuttavuus on siinä merkittävä

siinä mielessä asia on ihan ok

arvoisa puhemies

sekoilin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ja hätäilin hylkyesitystä mutta onneksi puhemies silloin asiallisesti vähän jeesasi kiitos siitä

arvoisa rouva puhemies

herätteenä tähän lakialoitteeseen oli postin työntekijöiden laillisen lakon murtamispyrkimys vuokratyöntekijöitä käyttämällä

on hyvä että sopu syntyi mutta se ei kuitenkaan poistanut tarvetta lakimuutokseen johon tällä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän aloitteella tähdätään

työntekijöiden lakko oikeutta on yritetty murtaa monin tavoin esimerkiksi tilapäistyövoiman tai rikkureiden käytöllä on pitkät perinteet

postin sopimusneuvottelujen aikana mentiin askel pitemmälle kun työnantaja ilmoitti korvaavansa lakkoon meneviä työntekijöitä vuokratyövoimalla

valtionyhtiö siis valmistautui isossa mittakaavassa laillisen lakon murtamiseen ja myös toteutti aikeensa ainakin joissakin toimipisteissä

arvoisa puhemies

on tosi hyvä että maakuntien miehet ja naiset pystyvät myöskin autojaan uusimaan ja vaihtamaan niitä vähäpäästöisempiin ja uusimpiin autoihin

tällaisella tulkinnalla voidaan lakossa olevien tilalle hälyttää tekijät vuokratyöfirmasta

samalla alleviivataan sitä mitä työnantajapuoli lakko oikeudesta siis työntekijöiden perusoikeudesta ajattelee

työoikeuden emeritusprofessori kari pekka tiitinen on sanonut että vuokratyövoiman käyttö lakon aikana on moraalinen ongelma

tästä on helppo olla samaa mieltä ja koska moraali tuntuu työnantajapuolella olevan venyvänsorttista on aika säätää asiasta lailla

euroopan unionin jäsenmaista ranskassa belgiassa ja puolassa vuokratyövoiman käyttö yrityksessä on lailla kielletty lakon alaisissa töissä

osana ammattiyhdistysliikkeen mustamaalauskampanjaa on viime aikoina jälleen kauhisteltu lakkojen mukamas suurta määrää suomessa

nykyään ulosmarssit liittyvät usein irtisanomisiin ja työtaistelut ovatkin muuttuneet pääosin lyhyiksi työntekijöiden pettymystä ilmaiseviksi surulakoiksi